valiokunta korosti että muodostettaessa suomen kantaa merkittäviin ulko ja turvallisuuspoliittisiin unioniasioihin valtioneuvoston tulee toimia läheisessä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa johdonmukaisuuden turvaamiseksi

lisäksi niiden edustajat olivat sopineet komitean ehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies

ulkopolitiikan johtajuus ei muutu

nyt ehdotettu perustuslain muutos synnyttää tosin käytännössä hyvin epätodennäköisen ja ei toivottavan tilanteen jossa eduskunta ylimpänä lainsäädäntövallan käyttäjänä asetettaisiin ratkaisijaksi kahden ylimmän hallitusvallan käyttäjän välisessä ristiriitatilanteessa

tämä tuo päätöksiin arvojohtajuuden

uutuutena valtioneuvosto voi hakea eduskunnalta tukea kannalleen jos presidentti ja valtioneuvosto ovat tietyissä erityisesti kansainvälisissä asioissa eri mieltä

asian siirtäminen eduskunnan käsiteltäväksi ristiriitatilanteessa toisi sen käytännössä myöskin avoimeen julkiseen keskusteluun toivottavasti ei kuitenkaan riitelyyn

arvioitaessa eduskunnan uutta roolia tämä seikka on huomionarvoinen samoin kuin julkisen keskustelun mahdollinen vaikutus suomen ulkosuhteisiin

siksi ulkopoliittisen päätöksenteon tulisi toimia niin että eduskuntaan ei tulisi ainuttakaan selontekoa muutetun perustuslain nojalla

kriisitilanteessa pitää olla päätöksentekokykyä

valiokunta piti selvänä että paine kasvaa niin valtioneuvostolle kuin presidentille yhteisen kannan määrittämiseksi jo ennen virallista käsittelyä ennalta ehkäisevästi

kriisinhallintalakia tulkitaan kuitenkin niin että suomen osallistumispäätöksen tulee käytännössä pohjautua eduskunnan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteiseen kannanmuodostukseen

korostamme että tilanne on kyllä ollut selvä tähänkin asti

on todella tuumaustauon paikka nyt tässä kysymyksessä ja on päivänselvää että tässä on kahdenlaisia yhteydenpitomuotoja

parlamentarismin katteen varmistamiseksi tiedotuksen suunnan näissä asioissa tulisi olla ulkoasiainvaliokunta ja sitä kautta siis myöskin eduskunta

tämä komission puheenjohtaja junckerin ehdotus on käynnistänyt keskustelua myöskin suomessa siitä millä tavalla tähän pitäisi suhtautua

tämä on erikoislaatuinen tilanne kun halutaan antaa vastauksia ennen kuin kreikka on kysynyt

siinäkin asiassa on varmasti kehittämistä koska ne voisivat olla ajankohtaisempia kuin tähän asti on ollut toisin sanoen että ne liittyisivät johonkin merkittävään tapahtumaan jossa presidentti on ollut mukana

tasavallan presidentti on ottanut myönteisen kannan ja se ei ole mikään yllätys koska aikaisemminkin hän on puhunut tästä euroopan puolustuksen tehostamisen tarpeesta

eikö olisi parempi että nyt odotettaisiin mitkä tulevat olemaan kreikan vaatimukset ja vasta sen jälkeen otetaan niihin kantaa

arvoisat edustajat joudun toteamaan että äskeistä äänestystä häiritsi täällä salissa metelöinti ja eräät edustajat eivät edes kuulleet nimeään tuonne takaosaan

mutta nyt halutaan päätepiste sekavalle ja pitkään velloneelle keskustelulle

minusta on erittäin hyvä että voidaan tukea presidentti niinistöä tässä hänen ajatuksessaan ottaen kuitenkin huomioon sen että ennen kuin tällaiseen yhteiseen puolustukseen voitaisiin mennä tarvitaan monenlaisia uudenlaisia tulkintoja

se olisi eräs mahdollisuus virkistää sitä yhteyttä

ensinnäkin on laina aikojen mahdollinen pidennys sitten korkojen mahdollinen alennus ja sitten lainojen leikkaus

tässä täytyy nyt pohtia tosiaan tässä talossa myöskin mitä me edellytämme siltä mitä me saamme valtioneuvostolta

olen ymmärtänyt että vasemmistoliiton puheenjohtaja on ollut valmis siihen että leikattaisiin näitä kreikan lainoja se on aika yllättävää että tässä vaiheessa otetaan sellainen kanta kun ei ole mitään vaatimuksia edes esitetty

kiitos

muun muassa lissabonin sopimukseen pitäisi tehdä silloin aivan selkeä määräys siitä että yhteistyö kattaisi myöskin toiminnot silloin kun tapahtuu hyökkäys jotain eu maata kohtaan

sehän ei tarkoita tietenkään sitä että ulkoministerin on välttämättä oltava joka kohdassa mukana missä presidentti liikkuu mutta sitä se edellyttää että kun niistä asioista tehdään keskustelumuistioita ja muita tärkeitä asiakirjoja sellaiset joka tapauksessa valtioneuvostosta toimitetaan eduskunnalle

tähänkin asti presidentin ulkopoliittisista toimista olisi tullut tiedottaa paremmin

toisaalta ainakin meidän taholtamme on esitetty että tämä ei tule missään tapauksessa kuitenkaan kysymykseen vaan muut keinot ovat tässä sitten ainoastaan käytettävissä

mutta avainkysymyshän tässä on tietenkin se että pitää pystyä löytämään jonkunlainen ratkaisu naton ja eun turvallisuuspoliittisiin järjestelyihin ja tällä hetkellä se ei näytä helpolta sen vuoksi että eräät jäsenmaat kuten britannia katsovat että missään tapauksessa ei pidä lähteä tällaiseen voimien hajottamiseen tuplaamalla resursseja ja voimavaroja

lissabonin sopimuksen voimaantulon johdosta valtioneuvosto on antanut asiasta vielä selvityksen jonka mukaan suomen jäsen toimielimeksi muuttuneessa eurooppa neuvostossa ja suomen edustaja eurooppa neuvoston kokouksissa on eduskunnalle vastuunalainen pääministeri

perustuslakivaliokunta on siis yhtynyt ulkoasiainvaliokunnan lausuntoon jossa korostettiin että ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaannin tarve parlamentaarisen valvonnan toteuttamiseksi korostuu

en kuitenkaan ehdottanut mitään nato jäsenyyden tarkastelua vaan puhujalla ei liene tiedossa se että suomi harrastaa mitä monipuolisinta ja laajaa harjoitus ja muuta yhteistyötä naton kanssa jo nykyisin ja se on erittäin tervetullutta koska se lisää meidän puolustusvoimiemme yhteensopivuutta kaikissa niissä kansainvälisissä yhteisöissä ja harjoituksissa ja kriiseissä joissa meidän joukkojamme on läsnä

ulkoasiainvaliokunnassa on oltu huolestuneita siitä että suomen lähetystöverkkoa on karsittu erittäin voimakkaasti viime aikoina

ei ole saatu riittävästi rahoitusta metso ohjelman toteuttamiseen ja se merkitsee sitä että alkuperäinen aikataulu on jouduttu purkamaan ja sitä rukkaamaan

tiedottamiseen liittyvien käytäntöjen tulee olla sellaisia että ne turvaavat käytännössä eduskunnan perustuslaillisen aseman ja vaikutusvallan

tässä on vielä sitten otettava huomioon se että tämä pohjoismainen yhteistyö on todellakin hyvä asia ja myöskin yhteistyö naton kanssa koska ne lisäävät suomen interoperabilityä eli yhteistyökykyä sotilaallisesti ja se on todellakin tässä aivan avainkysymys

lähetystöverkko on kuitenkin se pohja jossa finpron finnfundin ja team finlandin on suunniteltu työskentelevän

olisi erittäin tärkeätä että samassa yhteydessä kun nyt metsätaloudelle tulee uusia mahdollisuuksia biotaloutta ja muuta myöskin turvataan sitten yhdessä sovitut tavoitteet metso ohjelman osalta ettei niitä lähdetä vesittämään

tiedonsaantioikeus on rajoittamaton ja se sisältää velvoitteen valtioneuvostolle oma aloitteisesti pitää ulkoasiainvaliokunta informoituna oikea aikaisesti ja säännönmukaisesti kansainvälisistä asioista

eduskunta valitsi eduskunnan puhemieheksi kansanedustaja diplomi insinööri juha sipilän

nythän sitä yritetään paikata sillä tavalla että lähetetään tiettyihin lähetystöihin kuusi erityisosaajaa joiden tehtävänä on nimenomaan tämän kaupallisen toiminnan ja miksei myöskin matkailun siinä yhteydessä selvittäminen ja aktiivisuuden lisääminen näissä lähetystöissä

ulkoasiainvaliokunta edellytti että valtioneuvosto antaa valiokunnalle vastaisuudessa oma aloitteisesti ja säännöllisesti selvityksiä ja tietoja suomen ulko ja turvallisuuspolitiikasta

ruotsin osalta on hyvä mennä eteenpäin pitäen kuitenkin mielessä se historiallinen tosiasia että niin kuin nykyisinkin jokaisessa kappaleessa meidän yhteistyötä sanotaan että endast under fredstiden

eli tämä on se myönteinen panos mikä siinä on

nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali

samalla pari sanaa myöskin siitä euroopan unionin puolustus ja turvallisuuspolitiikasta vielä sen verran että eihän se ole onnistunut erittäin hyvin kun se on jo hajaantunut muun muassa keskusteluihin weimarin unionista ja keskusteluihin pohjoismaisesta yhteistyöstä

mutta kaiken kaikkiaan on kyllä ollut huolestuttavaa se siinä yhdyn kyllä tässä aikaisemmin esitettyihin näkökohtiin että meidän näkyvyytemme ulkomailla on valitettavasti pienentynyt sen takia että lähetystöverkkoa on karsittu rajusti

tämä ei ole mikään pieni erillinen tapahtuma vaan tässä on kysymys siitä että suomi yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa on päättänyt omaksua saman linjan palestiinalaisiin nähden ei siis palestiinalaisen valtion tunnustamiseen vaan palestiinalaisten edustautumiseen pohjoismaissa

anne kalmari maria lohela outi mäkelä ja johanna ojala niemelän vaalitoimitus alkaa vaasan etninen väri ja

tiedottamisvelvollisuus on valtioneuvostolla eli mitään uutta institutionaalista linkkiä uav tp ei olla synnyttämässä

kun esimerkiksi iso britannia jatkuvasti vastustaa kaikkea yhteistä toimintaa niin silloin on tullut tätä palapeliä tänne alusrakenteeseen ja se ei ole toiminut sillä tavalla kuin alun perin odotettiin

on tarkoituksenmukaista että fennovoiman osake enemmistö olisi suomalaisissa käsissä

kysyn ministeri vapaavuorelta sitä onko mahdollista että kirjataan sellainen pykälä tähän päätökseen aikanaan kun se tehdään että myöskin jatkossa tämä omistusosuus pysyy suomalaisissa käsissä enemmistöltään niin että esimerkiksi yrityskaupoilla ei voitaisi sitä myydä pois

ministeri vapaavuori on kyllä varsin ansiokkaasti hoitanut näitä asuntoasioita mutta kun täällä ei ole ympäristöministeriä varsinaisesti paikalla ja ympäristöministeriön pääluokka on kuitenkin käsittelyssä niin koen tärkeäksi sanoa jotain tältäkin sektorilta

vuosien myötä täytyy myöntää on tullut kyllä äärettömän pessimistiseksi rauhanneuvottelujen onnistumisen suhteen

tähän mietintöön sisältyy yksi vastalause

jokainen yhdysvaltain presidentti on yrittänyt jotain asian osalta tehdä mutta aina on tullut ikäviä vastoinkäymisiä ja asiat ovat siirtyneet

ja tämä kysymys on tässä vaiheessa käsitelty siirtää muihin kysymyksiin saa herra puhemies

kansalaisaloitteen osalta eduskunnalla säilyy luonnollisesti harkintavalta ja kokoomuksen eduskuntaryhmä pitääkin kansalaisaloitetta perusteltuna

tällä hetkellä on käynnissä vakava pyrkimys presidentti obaman toimesta ja tätä projektia vetää ulkoministeri kerry

nu följer val av förste vice talman

muun muassa metsähallituksen reformin täytyisi olla sellainen että siellä jatkuisivat nämä hyvät käytännöt mitkä ovat koskeneet kansallispuistoja

vaikka suhtaudunkin tähän nyt käsillä olevaan hankkeeseen myönteisesti niin minun on pakko tietyssä määrin nähdä nämä huolet joita täällä on esitetty

arvoisa puhemies

taxellin komiteassa ei pystytty sopimaan perustuslakiuudistuksen jatkamisesta selkeästi parlamentarismia vahvistavaan suuntaan

tässä vaiheessa minä vastauspuheenvuorotkielen edustajilleen salolainen ja jääskeläinen ja sitten jos pääministeri herra puhemies

siinä todettiin että koska nämä biologiset vahingot saattavat aiheutua puolustusvoimien käytössä olevalla alueella niin sen vuoksi toiminta ei vaadi sen enempää lupia

ympäristöministeriöhän kärsii suuresta resurssipulasta

se että tämä laittomien siirtokuntien rakentaminen olisi ehdottomasti saatava päättymään

jos katsomme mitä on tapahtunut nyt meillä kaivoksilla suomalaisilla kaivoksilla niin eihän näillä ely keskuksilla ole riittävää henkilöresurssia analysoida sitä mitä siellä tapahtuu

pääministeri te ette käsitellyt lainkaan tässä meidän ulkomaankaupan kohdekysymyksiä

yhdysvallat eu käytännöllisesti katsoen kaikki myöskin yk ovat vaatineet että laittomien siirtokuntien rakentaminen on keskeytettävä

toivoisin että ottaisitte nyt toiminnassanne jatkossa hyvin vahvasti esille eun ja venäjän väliset sopimukset koska venäjän nousevat ja kasvavat markkinat antavat meille erittäin suuria mahdollisuuksia lähiaikoina

kun muistetaan mitä tässä hallinnon uudistuksessa tapahtui niin nimenomaan ympäristösektorilta vietiin enemmän virkoja suhteellisesti kuin miltään muulta alueelta

on ilmeistä että tämä sopimus tullaan eduskunnassa hyväksymään

sitten ihan viimeisenä asiana se että on täysin mahdotonta hyväksyä ja ymmärtää sitä että hallitus esitti suuren hotellin rakentamista kansallispuistoon pallakselle

kokoomuksessa on koettu ongelmallisena eduskunnan ja sen ulkoasiainvaliokunnan puutteellinen tiedonsaanti tasavallan presidentin ulkopoliittisista toimista ja keskusteluista

sen vuoksi että mitä pitemmälle siinä siirtokuntien rakentamisessa mennään sitä etäämmäksi siirtyy mahdollisuus saada kahden valtion ratkaisu

sen vuoksi on kaikki huomio kiinnitetty siihen mitä tällä hetkellä tapahtuu puolustusvoimissa jotta voimme vakuuttautua siitä että todella pystymme korvaamaan nämä miinajärjestelmät

siellä on taloudellinen nousu lähtenyt liikkeelle ja suurena ongelmana on se että eun ja venäjän väliset sopimukset eivät ole kunnossa

ehkä täytyy näihin asioihin myöskin tältä osin paneutua

kahden valtion ratkaisu löytyy vain sitä kautta että palestiinalaiset ja arabimaat yleisemminkin tunnustavat israelin valtion

mutta minusta tässä tapauksessa kuitenkin ylivoimaisena asiana on se että suomi on vihdoinkin mukana näin korkealuokkaisessa high tech hankkeessa ja sitä täytyy siitä näkökulmasta katsoa

oletteko henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä että me tulemme riittävässä määrin korvaamaan sen menetyksen joka tästä aiheutuu

te olette voimakkaasti puhunut turpeen energiakäytön puolesta